näin se on

se ei välttämättä ole se malli josta tästä eteenpäin mennään

arvoisa puhemies

se asia vaan nyt on sitten sillä tavalla niitten kohdalla että kun siellä on pieniä lukioita pienissä kunnissa ja jos ne siirretään sieltä se koulumatka pitenee hieman mutta nämä pienet lukiot syövät niitten suurten lukioitten resursseja ja kunnollista opetusta ei sitten käytännössä synny oikein missään

piirikuntamalliakin tässä on väläytelty esille

itse haluaisin tuoda pari muuta sanaleikkiä tähän matkaan mukaan

ja kyllähän tällä yritetään suomalaista vientiä saada kaiken kaikkiaan samalle viivalle meidän kilpailijoittemme kanssa

totta kai siinä pitää järki pitää kädessä mistä niitä leikataan ja supistetaan mutta tosi huonona näen sen sama on peruskoulupuolella että siellä roikotetaan aivan liian pieniä kouluja jotka vievät sitten resursseja suuremmilta hyvin toimivilta yksiköiltä

kuten sanottu tämä tuo suomalaiset yritykset tasavertaisempaan asemaan kilpailutilanteessa kilpailijamaihimme nähden

arvoisa puhemies

ihan vielä muutama sana siitä että tämä lakiesityshän kohdistuu ennen kaikkea kaupparyhmien ja keskusliikkeitten toimintaan ei siis yksittäisten kauppiaiden tai osuuskauppojen itsenäiseen toimintaan

tämä on erittäin kannatettava esitys kaiken kaikkiaan

tämä jälkimmäinen toiminta olisi sääntelyn piirissä ainoastaan silloin kun toiminta kohdistuu ryhmän keskusliikkeen päätökseen ohjeisiin tai liiketoimintaratkaisuihin

eli siis tämä lakihan ei estä tästä hieman aikaa sitten oli puhetta salissa ovat ihan eri asia

pöyhöstä kaupan ja kauppiaiden mahdollisuutta muodostaa esimerkiksi paikallisuutta huomioivaa myyntivalikoimaa jota se pitää parhaana omien liiketoiminta ja kilpailustrategioittensa kannalta tai kilpailemista asiakkaiden suosiosta myyntivalikoimillaan

arvoisa puhemies

kyllä tuossa edellämme verhot pois erhu ja sirkka toissaedellinen puhuja edustaja anttila kuvasi minun mielestäni hyvin niitä ongelmia joita siellä tällä hetkellä on

lakiesityksessä yleisradion velvoite täyden palvelun ohjelmistoista korvattaisiin lakiesityksen mukaan velvoitteella tuoda sellainen monipuolinen ja kattava tv ja radio ohjelmisto jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin

lisäksi lakiesityksessä korostetaan sitä että alueellisia palveluita myöskin voidaan tuottaa ja toivonkin että alueelliseen toimintaan lisätään voimavaroja koska nämä alueelliset toimitukset toimivat erittäin pienillä resursseilla ja kuitenkin se on aina sen maakunnan ääni tai alueen ääni ja sieltä pääsee niitä alueen omia asioita pyörittämään

varmaan on niin niin kuin täällä on monta kertaa todettu että eihän tälläkään lakiesityksellä kaikkia ongelmia ratkaista mutta kyllä tämä minun mielestäni erinomainen alku kaiken kaikkiaan suomen päivittäistavarakaupan tervehdyttämiseen on

se työ on vaikeata

kyllä minä kaikin mahdollisin keinoin tähtäisin siihen on sen nimi sitten pakko tai mikä muu keino että kaikki nuoret saavat vähintään toisen asteen ammatillisen koulutuksen

lisäksi se että kotimaisen kulttuurin taiteen ja virikkeellisen viihteen säilyttäminen tuottamisen luomisen ja kehittämisen rinnalla kuuluu myöskin tehtäviin on erinomainen asia

se että heitä haetaan sieltä kotoa tukkapäästä vaikka sinne ammattiopistoon opiskelemaan sitä että he voivat lähteä ja pystyvät lähtemään opiskelemaan on kyllä aivan äärimmäisen tärkeätä

kun täällä peräänkuulutettiin sitä että eri ihmisryhmille pitää tuottaa palveluja tasapuolisesti niin täällähän on mainittu myöskin se että erityisesti nuorille suunnattuja ohjelmistoja tulisi kehittää

lisäksi pidän hyvänä asiana sitä että täällä hallintoneuvoston tehtäviä ehdotetaan tarkennettavaksi niin että hallintoneuvostolle kuuluisi uusien merkittävien palveluiden ja toimintojen ennakkoarviointi

arvoisa puhemies

nostan jo monta kertaa esille tulleen asian eli sen että yhteiskunnallista tietoisuutta ja yhteiskunnan toimivuutta pitää edistää kouluissa oppilaitoksissa paljon paljon enemmän kuin mitä tänä päivänä tehdään ja siinä kansalaisjärjestöt ovat tietenkin yksi oiva käsikassara

samalla erinomaisena asiana pidän sitä että tämä indeksikytkentä vuosittain tehdään ja tarkastellaan koska kustannustaso vain tuppaa joka vuosi kyllä nousemaan

etupäässä ammattioppilaitoksissa mutta myöskin lukioissa ja peruskoulujen yseillä kävin kertomassa liki kuusi vuotta siitä millä tavalla suomalainen työelämä toimii siis en puoluepolitiikasta pienessäkään määrin vaan työn tekemisestä työn hakemisesta työpaikalla käyttäytymisestä

se lankeaa niin sanotusti erinomaiseen maastoon erityisesti ammattioppilaitoksissa mutta myöskin lukioissa ja kun sieltä peruskoulun ysit ovat kohta lähdössä ensimmäisiin kesätyöpaikkoihin niin kyllä muun muassa tällaista tietoutta tarvitaan sen lisäksi että muuta yhteiskuntaoppia sinne pitää vielä lisätä enemmän

arvoisa puhemies

ja kun edustaja soini on poistumassa salista niin harvoin olen enkä läheskään aina ole hänen kanssaan samaa mieltä mutta nyt pääsee sanomaan että tehdään energiasta suomeen vientituote puhtaasti tuotetusta energiasta

arvoisa puhemies

lisätalousarviossa on mielestäni runsaasti sellaisia toimia joilla suomalaista työllisyyttä ja työllisyyttä yleensä parannetaan sellaisia toimia joilla saadaan pysyvää lisäarvoa syntymään tähän yhteiskuntaan siis vientiä ja sitä tukevaa teollisuutta

siihen tähtääviä toimia täällä lisäbudjetissa on runsaasti

erityisen mielissäni olen siitä että erityisesti näiden pk yritysten kasvun ja kansainvälistymisen avulla yritetään parantaa edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle totta kai palvelujen kysynnän piristymiselle ja verokertymälle koska veroillahan tämä isävaltio tässä elää

myöskin kasvuvaiheessa olevat teolliset yritykset ovat kohteena ja sillä todennäköisesti tullaan saamaan nopeaa vaikuttavuutta sen ohella että tämä yritys ja innovaatiorahoituksen painopiste on ollut aiemmin voimakkaasti nuorissa kasvuyrityksissä

esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä ja laki koskee niitä tilanteita kun rakennustuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai tuotteilla ei ole eurooppalaista teknistä arviointia

se tavallinen kreikkalainen siitä tosin kärsii kaikkein eniten joka siihen kaikkein vähiten syyllinen on mutta linja tällä hetkellä joka tapauksessa on tärkeä

muun muassa erotustekniikka on suomessa maailman huippuluokkaa se on toinen asia että me emme oikein osaa kertoa muille sitä että me osaamme muuten tämän asian

arvoisa puhemies

pikavippien kyseessä ollen nykyaikaisesta ja nykyaikaisella tavalla toteutetusta vanhanmallisesta vekselistä itse asiassa paljon paljon pahemmasta ilmiöstä on kysymys sillä kyllä siellä vekselissä aina oli se pankinjohtaja välissä kontrollina

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunta on pitänyt tärkeänä että menettely jossa lausunnot annetaan erikoisvaliokunnilta mietintövaliokunnalle säilytetään jatkossakin

laajennan tältä kohtaa hieman sitä asiaa

arvoisa puhemies ben okri oli poissa paikalta niin sillä

vaikka työnantaja tietenkin velvoitetaan olemaan siinä aloitteellinen kyllähän tämä koko työyhteisön asia sitä tasavertaisuutta on edistää yhdessä toimien ja tästä ajatus tietenkin menee siihen että kun se työnantaja lähtee toivon mukaan asiaa eteenpäin viemään siinä myöskin henkilöstön sopii olla aktiivisesti mukana

ei sovi myöskään unohtaa sitä että parasta aikaa käydään neuvotteluja turun telakan osalta

uimisen

toki niitä uusittiin ja turmiolle jouduttiin mutta ei ihan niin nopeasti kuin näissä pikavipeissä kun sitä kontrollia ei todella ole

tämän lakiesityksen tarkoituksena on selkeyttää määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvää lainsäädäntöä kaiken kaikkiaan ja lisätä työntekijälle annettavia tietoja ja sen se myös omalta osaltaan tekee

ne valiokunnat voivat tämän lausuntomenettelyn kautta arvioida hallituksen toimintaa tämän kertomusvuoden aikana ja sitten valiokunnat voivat tämän lisäksi vakiintuneena pidetyn käytännön perusteella myöskin ottaa esille oman toimialansa erityisteemoja joiden käsittelemistä ne jostain syystä tai

eli tyyppihyväksyntä varmennustodistus sekä valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen

kyllä se vaan nyt niin on että reilu vuosi ennen vaaleja sosialidemokraatit lähtivät vaatimaan vakuuksia ei ilmaista rahaa suomesta enää ulos ja tulos on tässä

se kierre syntyy äärimmäisen nopeasti ja nämä pikavipit ovat valitettavan tehokas keino syrjäytymiseen

näinhän ei tällä hetkellä vielä valitettavasti ole eli kaikilla työpaikoilla ei muun muassa näitä nykyisenkään lainsäädännön vaatimia tasa arvosuunnitelmia ole olemassa

voin vakuuttaa tällä eduskuntakokemuksella sen että nämä vakuudet arvoisat kollegat tulevat olemaan vielä pienen tovin päästä ihan kullan arvoisia

tämähän ei suinkaan poista kaikkia niitä ongelmia joita tuonne määräaikaisiin työsopimuksiin liittyy mutta tämä joka tapauksessa edesauttaa sitä että tietoa tulee enemmän

tästä lain voimaantulosta aiheutuu koulutustarvetta lisätyötä sekä kustannuksia jotka kohdistuvat suhteellisesti enemmän pienille toimijoille

on se tapa mikä tahansa täyskielto tai rajoittaminen niin molemmat nämä lakialoitteet ovat kannatettavia

pitää olla erittäin tarpeen pitävät tarpeellisena

sitten olen kuullut myöskin että amerikkalaisilla on suunnitelmia kaiken kaikkiaan siirtää euroopasta afganistanista myös joukkoja tuonne kaukoitään päin koska siellä on myöskin taloudellisia resursseja enemmän puolustettavana ehkä kuin täällä

jos siellä alkaa rapina käymään silloin kyllä haaveet työllisyyden paranemisesta saa sitten haudata myöskin

erikoisvaliokuntien tehtävänä on kertomusta käsitellessään arvioida toimialansa osalta voidaanko tämä hallituksen kanta hyväksyä ja tämä eduskunnan lausumiin kohdistuvan seurantatehtävän hoitaminen on perustuslakivaliokunnan joka tämän mietinnön on antanut kannan mukaan kullekin valiokunnalle kuuluva vähimmäisvaatimus hallituksen kertomusta käsiteltäessä

valiokunta on ottanut kantaa ihan oikein siihen että työntekijälle tulee jatkossa antaa tieto sopimuksen päättymisen ajankohdasta tai jos sitä ei tarkkaan tiedetä arvio siitä

on erinomainen asia että näin iso joukko on yksimielinen tämän asian suhteen

tarkistaa sitä pitää aika ajoin niin kuin lakiesityksessä on todettu

kaiken kaikkiaan olen henkilökohtaisesti todella iloinen siitä että suomalaisen teollisuuden asemaa näillä toimilla yritetään vahvistaa ja myöskin vahvistetaan

eli pienillä liikevaihdoilla toimiville yrityksille kohdistuu toiminnan kokoon nähden suuria lisäkustannuksia jotka valiokunnan mielestä pitää pyrkiä eliminoimaan

miten tämä asia on

kun ihmiset kokevat oikeudenmukaisuutta siellä yrityksissä kyllähän myös se yritys menestyy eli kyllä tämä laki niin sanotusti oikein toimiessa luo myös tuottavuutta yrityksiin ja sitä kautta paremmin pärjäämistä

entisen lisäksi vuokratyöntekijälle on annettava tieto vuokratyön käytön syystä ja sen kestosta sekä vuokrayrityksessä tarjolla olevista muista vastaavista työtehtävistä

sitä kautta saadaan syntymään sitä lisäarvoa joka tuo lisää verotuloja tähän yhteiskuntaan ja niinhän se tietenkin on että se kakku pitää ensin leipoa ja paistaa ennen kuin sitä voidaan jakaa ja nämä toimet minun mielestäni tähtäävät siihen että sitä kakkua pystytään tulevaisuudessa paljon paremmin ja enemmän leipomaan tässä yhteisessä isänmaassa

arvoisa puhemies

myöskin edustaja eestilä otti turpeen puheeksi äskeisessä puheenvuorossaan muutama sana siitä mainittiin

hän kuvasi omassa puheessaan mielestäni äärimmäisen hyvin tämän syntyneen tilanteen

tilaajavastuulakia ehdotetaan muutettavaksi niin että käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajalla on oikeus saada tieto vuokratyön käytön syystä mikä on vallan oikea toimenpide

pienimuotoisen sähköntuotannon vaikutuksia arvioiva sekä tämän lisäksi vielä ydinvoiman lisärakentamista koskeva lausuma joka on tänä päivänä erinomaisen ajankohtainen

turvesoiden uuden käyttöönoton tiellä ovat käytännössä ympäristöviranomaiset tällä hetkellä mutta osittain se johtuu myöskin siitä että vapo menneinä aikoina vähät välitti ympäristöstään

sehän ei ole koskematon paikka vaan kyllä lukuisissa eri työehtosopimuksissa siihen on yritetty puuttua ja myöskin puututtu ja töitä sen eteen tehty

lisäksi hanke järjestää valtakunnallista koulutusta ce merkinnän käyttöönotosta ja tämä koulutus on erinomaisen tärkeää tämän asetuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi ja myöskin totta kai piensahaajien elinkeinon turvaamiseksi

omassa puheessaan hän totesi että tämä lapsiuhri seksuaalisen hyväksikäytön uhri saa elinkautisen ja sitten rikoksentekijä ehdollista vankeutta

en tarkoita tällä sitä että siihen ei pitäisi nyt puuttua sehän ei ole kunnossa mutta eihän se kävelemätön polku tietenkään ole tässä vuosikymmenienkään mitassa ollut

sen sijaan koska muun muassa kauppojen aukioloajat sekä kyläkaupan tuki tuli loppuun käsiteltyä ja osaan on saatu selvityskin muun muassa tähän selontekoon kauppojen aukioloajasta sekä kyläkaupan tuesta saatiin se selvitys niin aivan loogisesti ne sieltä esitettiin poistettavaksi kuin myös tämä pikaluottojen sääntely joka viime vuonna sitten sai myöskin lainsäädäntömuodon

nyt siellä on lähdetty ihan toiselle tielle mutta kun niin syvälle on päästy uppoamaan sinne suohon kirjaimellisesti tässä tapauksessa suohon niin ennen kuin se luottamus palautuu siihen että vapon uudet toimintamenetelmät ovat klaarit ja niitä kannattaa edistää me tarvitsemme turvetta tulevaisuudessa

se ei ole kaikilta osin toiminut ja sen takia joudutaan nyt tällä kertaa taas parsimaan tätä ja pakottavan lainsäädännön avulla turvaamaan näille parturi kampaajille siellä yrityksessä on viiden hengen raja mutta jos he ovat niin sanottuja tuoliyrittäjiä niin myöskin heille sitten se yksi vapaapäivä viikossa

seksuaalirikoshan traumatisoi varsinkin jos se on perheessä tehtyä jatkunut pitkään niin kyllähän se traumatisoi uhrin lopuksi ikäänsä

arvoisa puhemies

kyllä elinkeinoasioista ympäristövaliokunnassa huolehditaan

on ikävää että tällaisia lakeja joudutaan säätämään että meidän yhteiskunnassa eivät sitten kaikki asiat ihan oikeasti ole kohdallaan

arvoisa puhemies

lakiesityksellä pyritään siis vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistumista toiminnan laatua ja vaikuttavuuden parantamista

edustaja sinnemäki totesi että pitää olla kunnianhimoiset tavoitteet eu tasolla päästöjen osalta

tämän lisäksi valiokunta vielä katsoo että ehdotetut muutokset tuossa edellä jo oikeastaan totesin sen lisäävät vuokratyöntekijöiden mahdollisuuksia arvioida määräaikaisen työsuhteen lainmukaisuutta ja parantavat siten osaltaan vuokratyöntekijän asemaa joka ei kaikilta osin eikä puoliltakaan osin mielestäni ole hyvällä tolalla

kyllä on helppo yhtyä kaikkiin niihin mielipiteisiin joita tämän lakiesityksen osalta tässä salissa nyt on muutaman hetken aikana käytetty

vapaus on ihan hyvä asia siinä ei ole mitään ja kysynnän mukaan näitä asioita pitää tehdä totta kai koska se on kannattavan liiketoiminnan perusajatus mutta sieltä aina sitten seuraa jotakin

keskityn toimilupa asiaan eli uusien toimilupien myöntämisessä korostuisivat koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatu vaikuttavuus ja sitten tehokkuuteen liittyvät näkökohdat

niin kauan kuin on mahdollisuus toiselle sanella ja käyttää väärin tilanteita niitä aina sitten vain tulee ja joudutaan sitten niitä asioita parsimaan

ympäristövaliokunnassa on todella aika lailla yksimielinen kanta siitä ei tosin ehkä niinkään virallinen kanta että niitä maksullisia ympäristölupia tulisi olla eli se joka tarvitsee maksaa

eli kyllä siellä alueella myös pitää näitä asioita tehdä ja on joku ammattikorkekouluja vaan huom tuli aika paljonkin ammattikorkeakoulujen omissa käsissä nämä toimilupa asiat millä tavalla ne ovat tehostaneet omaa toimintaansa ja vähän voisi sanoa takaperin että ansainneet myöskin sen elämisen oikeuden

totta kai nämä kaikki toimet joita tähän suuntaan tehdään jotta tietoa lisätään ja sitä kautta myöskin ihmisten turvallisuutta tulevaisuuden suhteen ovat tietenkin ihan oikein ehdotettuja ja erittäin tarpeellisia ja tähän suuntaan lainsäädäntöä tältä osalta pitää tulevaisuudessa edelleen kehittää

onko arvioita siitä jos näitä maksuja ruvetaan enemmän perimään siihen vanhaan lupamäärään nähden

arvoisa puhemies

edustaja lindström otti mielestäni yhden erittäin tärkeän yksityisen asian esille tässä harmaan talouden keskustelussa eli ulkolaisten yritysten tai vakiintumattoman työntekemispaikan lainsäädännön

en yhtään kritisoi sitä

siellä on ollut poliittisia paineita suuntaan jos toiseenkin mutta lopputulemana on yhteinen kampus lappeenrannassa lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa sekä ihan loppusuoralla imatran osalta on menossa yhteisen kampuksen rakentaminen mansikkalaan muitten koulujen yhteyteen

eli rönsyt karsitaan se on osa sitä tehokkuutta